sen ylläpito tietysti maksaa mutta nyt kun sinne tulee vakuutusyhtiö se pyrkii tietysti maksimoimaan voittonsa

toki voi tulla rakenteellisia uudistuksia jotka sitten johtavat siihen että työvoimaa joudutaan uudelleen sijoittamaan ja jopa vähentämään

sen tavoite on helposti varmaan se ja silloin joutuu valtio alistumaan ja muut omistajat alistumaan ja voi ollakin että siirrolla aletaan rahastaa niin teollisuutta kuin kotitalouksiakin

tähän pitää saada selkeä vastaus arvoisat ministerit

alkaako tämä rahastus

yhdyn myös siihen mitä täällä on useampi pohtinut tästä oikeusasiamies paunion esille nostamasta kriittisestä sävystä kun hän toteaa

mutta kyllä tässä on erittäin suuri periaatteellinen uusi malli kun valtioneuvosto saa tämän pakkovallan käyttöoikeuden ja on tässä muutakin merkittävää tietysti kun sanellaan ylhäältä näitä kunnalliseen itsehallintoon kuuluvia asioita entistä voimallisemmin

ne monet perus ja ihmisoikeuksien toteutumisen ongelmat joihin esimerkiksi oikeusasiamiehet ovat kiinnittäneet huomiota kerta toisensa jälkeen kertomuksissaan ja ratkaisuissaan eivät näytä korjaantuvan

ymmärsin että ammattiyhdistysliike ajoi paras laissa tämän pykälän sinne sisään ja silloin sosialidemokraatit olivat hallituksessa ja tämän veivät

eli täysin hajanaisia yhtymiä ja yhteenliittymiä on syntynyt eri puolilla esimerkiksi keski suomessa jonka varmaan ministeri hyvin tuntee niin tässä ei saada siihen mitään järkeä

tämä on tekstiä joka hallituksessa pitäisi lukea hyvin voimakkaasti ja vahvasti ja katsoa mitä on tehtävissä

näiden työntekijöiden osalta pidän sitä ihan ok hyvänä asiana mutta jos viisi sivistystoimenjohtajaa hallintojohtajaa sosiaalijohtajaa teknistä johtajaa siellä yhdessä virastossa pyörii entisellä palkalla ilman töitä niin siinä ei ole mitään järkeä

siinä yhteydessä jo totesin itse ja varmasti moni muukin että tehtiin melko lailla hampaaton laki

pitäisi mennä selkeästi maakuntamalliin jolloin voitaisiin tuoda demokratiaa ja hallinto kasata ja järjestää palvelut oikeudenmukaisesti kattavasti mutta se ei näköjään kelpaa enää

väitän että kaikki nämä muutokset millä voitaisiin näitä kanteluita ja sitä kautta ihmisten vaikeuksia ja suoranaista hätää vähentää eivät valtavan paljon maksa

kymmenisen vuotta sitten täällä käsiteltiin ankaran riitelyn sävyttämänä lääni ja elinkeinohallinnon uudistusta siirryttiin suurlääneihin

vähän kellonaikoja ja joitakin rajoituksia pantiin lakiin mutta isoimmat tarpeelliset muutokset jäivät siitä pois

oikeuksien pitää toteutua meillä on rahaa moneen muuhunkin asiaan isoihin veronkevennyksiin ja moniin muihin mutta ihmiset tänä päivänä kärsivät yhä enemmän perusturvan ja peruspalvelujen puutteesta

nyt voi todeta että ei tämäkään erityisen avointa ole ollut ei mitään selontekoja puhumattakaan että olisi parlamentaarinen valmistelu ollut käytössä

se synnyttää näitä kanteluita ja sitä kautta kertoo siitä huolesta jopa suoranaisesta ahdistuksesta ja hädästä mitä kasvavassa määrin tuolla ihmisten keskuudessa on tämän hyvinvointiyhteiskunnan keskellä

on tarpeen todellakin kiristää lakia jotta tällainen hädänalaisten ihmisten hyväksikäyttö ei voi olla niin helppoa ja laajaa kuin mitä se tällä hetkellä tuon lainmuutoksen jälkeenkin vielä on

olen itse noissa hommissa ollut ja tiedän että kaikki opiskelukaverit ja vanhat työkaverit eivät tästä puheesta tykkää mutta jos halutaan saada kuntataloutta edes jossain määrin raiteille niin kyllä tähän asiaan mielestäni pitäisi puuttua

mutta se on nyt mennyttä

kehitys on erittäin huolestuttavaa ollut vahvan kasvukaudenkin aikana ja nyt kun olemme syöksyneet syvään lamaan tilanne näyttää entistä hankalammalta

se että rekisteröidään vaaditaan näiden pikaluottoyhtiöiden rekisteröintiä on mielestäni askel oikeaan suuntaan

mainitsen vielä tästä kunnan osan liittämisestä toiseen kuntaan vastoin menettävän kunnan vastustavan kunnan tahtoa

tarvitaan siis vahvaa poliittista tahtoa eikä pelkkä tahto riitä vaan tarvitaan myös vahvaa toimintaa niin että suomalaisten elinolosuhteet ja elinkeinoelämän toimintaedellytykset turvataan koko maassa

mutta lähtisin siitä että se voisi olla luvanvaraista toimintaa jolloin olisi myös viranomaisilla oikeus perua lupa jos kohtuuttomuuksiin mennään kun vaarana on että edelleen sellaisia tapahtuu niin kotimaasta kuin suomenlahden eteläpuolelta hoidettuna

täällä sanotaan että jos se on muutosta vastustavan kunnan kannalta vähäinen se voidaan tehdä pakolla tai jos muutos ei merkittävästi heikennä muutosta vastustavan kunnan toimintakykyä ja edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta niin tämän vähäisen merkityksen tulkinta on kyllä tärkeä asia tässä ettei sitten tule sellaisia tilanteita että tätä kautta ajetaan joku kunta elinkelvottomaksi kuitenkin kun ulkopuolinen tai joku ministeriössä vain toteaa että se on niin vähäinen muutos

arvoisa puhemies

ihan muutama sana niistä asioista joita on täällä jo käsitelty

on totta että oikeusasiamiehelle tehtyjen kantelujen määrä on lähestulkoon räjähdysmäisesti kasvanut ja on totta myös että aika suuri osa niistä on niin sanottuja miten sen sanoisi yhden hetken huumassa tehtyjä

toinen lähtökohta jonka hallitus on kyllä sitten lähes täysin unohtanut on se että suomalaisen hallinnon pitäisi nojautua kansaan alhaalta ylöspäin eikä ylhäältä alaspäin niin kuin tässä uudistuksessa edelleen valtion aluehallinnon osalta tapahtuu

meillä on monia toimialoja joilla on lupajärjestelmä päällä mutta tämä on kuitenkin vielä moneen muuhun verrattuna mielestäni tärkeämpi koska tämä koskettaa todella ihmisiä jotka ovat ajautuneet monet ilman omaa syytään todelliseen taloudelliseen ahdinkoon

elikkä on helppo tehdä kantelu sähköpostitse tai jos on vihainen tai tyytymätön niihin päätöksiin

pitäisikin katsoa toisella tavalla aluehallintoa eli nähdä kunnallisen aluehallinnon ja valtion aluehallinnon yhteys toisiinsa kytkeytyminen ja luoda kokonaan uusi pohja meidän järjestelmällemme

ja voi sanoa että onneksi on

mutta eivät kaikki kantelut ole sellaisia jotka minun käsitykseni mukaan vaativat laajan käsittelyn siitä huolimatta että kysymys on yksityisestä ihmisestä ja yksilöstä ja yksityisen ihmisen turvasta

mutta tähän hallituksella ei ole ollut poliittista tai muutakaan tahtoa eikä kykyä

muutoin kannatan kyllä sitä että suomen kuntarakennetta uudistetaan mutta ihmisten ehdoilla tasa arvosta oikeudenmukaisuudesta kiinni pitäen ja palvelujen turvaamisen näkökulmasta kaikkialla maassa

oikeusasiamiehen kanslia on varmasti tällä hetkellä muutoksen kourissa siinä mielessä miten se organisoi työtään koska eihän tällaista kantelutulvaa muuten järjestetä

sinänsä on ikävä jos jätetään jatkossa tehtäväksi tärkeitä uudistuksia koska jatkuva muutos on ollut käynnissä ja on edelleen käynnissä aluehallinnossa

olen todella myös iloinen siitä että ministeri yhtyi ja piti mahdollisena rajojen kynnysarvojen nostamista tällä aikataululla minkä talousvaliokunta esittää eli ensi vuoden alusta

paras hanke jonka hallitus veti hihasta muutama vuosi sitten on sekoittanut kuntasektorin ja jatkosta ja lähiajan näkymistä ei kukaan näytä tietävän mitään mihin päin sitä ollaan viemässä

se ongelma mihin ministeri kiinnitti huomiota on rajojen kynnysarvojen alittavien hankintojen ilmoittaminen hilma rekisteriin

eli raju velkaantuminen on kohdannut kotitalouksia tässä seitsemän vuoden aikana

södermanin esitys siitä että me loisimme tähän valtakuntaan jonkinlaisen viraston hallinnon sisäisen kantelujärjestelmän on minun mielestäni erittäin tervetullut

toisaalta työ ja elinkeinoministeriön alaisen alue ja paikallishallinnon muutos on vielä kesken ja etsimässä muotoaan

nyt kun työttömyys on noussut huippulukemiin ja yhä useampi työtön putoaa ansiosidonnaiselta peruspäivärahalle ja korot ovat nousussa osin kreikan ansiosta tai syystä ja osin muista tekijöistä johtuen niin on selvästi nähtävissä että tämä kotitalouksien raju velkaantuminen johtaa ihmisiä ja perheitä suureen ahdinkoon

mielestäni se on kuitenkin juuri näin toteutettavissa ainakin jos kaksinkertaistetaan rajat että se on vapaaehtoisella pohjalla

näin siksi että täytyisi pystyä alemmalla tasolla käytännön tasolla siellä missä ne päätökset tapahtuvat puuttumaan näihin asioihin niin ettei todellakaan tarvitsisi sitten enää kannella siihen viimeiseen pisteeseen elikkä oikeusasiamiehelle

vahvalla lainsäädännöllä ja korkeatasoisella virkamiehistöllä on luotava edellytykset ja valtuudet luoda suomesta alan kärkivaltio myös julkishallinnon osalta

tähän kaikkeen tulee jälleen uusi perusteellinen muutos

ei yritysten tarvitse pelätä sitä että tämä rajojen nostaminen olisi yksinomaan huono asia

herra puhemies

nykyisestä lääninhallinnosta on todella syytä luopua mutta onko tämä varsinkin aluehallintoviranomainen sellainen joka kuitenkin tosiasiassa palauttaakin meidät takaisin siihen lääninhallintoon maaherraa lukuun ottamatta

tämä voisi helpottaa

näin voidaan menetellä ja pienemmissä hankinnoissa jotka jäävät rajojen alapuolelle on sitten kunnalliset valitusmahdollisuudet oikaisumahdollisuudet ja muut käytettävissä

kysyn valtiovarainministeri katainen teiltä

minkälaisia suunnitelmia ja valmiuksia hallituksella on varautumisessa esimerkiksi ensi syksynä mahdollisesti eteen tulevaan todella ikävään tilanteeseen kun kotitaloudet ajautuvat yhä laajemmin suuriin vaikeuksiin

tämä vahvistaa suomalaista demokratiaa poistaa vaalijärjestelmässä olevia räikeitä epäkohtia jotka ovat vuosikymmenten aikana syntyneet muun muassa väestön muuttoliikkeen johdosta

valiokunnat voivat miettiä sitä jopa oikeusasiamies itse voi miettiä sitä mikä olisi sitten se järjestelmä mikä auttaisi näihin perinteisiin hallinnollisiin päätöksiin joita yksilön puolesta tehdään ja joiden katsotaan olevan vääriä päätöksiä

joka tapauksessa tämä hallituksen esitys jatkaa hyvin virkavaltaista hallintoa ja keskusjohtoista hallintoa alueilla maakunnissa

tähän voidaan luoda sellaisia säädöksiä joilla tämä hyvä menettely voidaan turvata

tämä esityshän perustuu hallitusohjelmaan ja on siinä suhteessa siis hallituksen yksimielinen esitys ja on ilolla todettava että tällainen on tänne todellakin saatu

toinen asia mikä synnyttää nimenomaan sosiaaliturvassa ja terveydenhuollossa nämä kantelujen tulvat on se syynä ei ole perustuslaki miten nämä on pantu käytäntöön lainsäädännön tasolla

kuitenkin nämä viranomaiset jotka tässä nyt uudelleen järjestellään tekevät sekä hallinnollisia päätöksiä että myös varsin poliittisia päätöksiä suunnittelutehtäviä rahanjakoa ja vastaavia joilla on suuri merkitys alueen ihmisten elinkeinoelämän toimintaan ja toimintaedellytyksiin

tämä järjestelmä estää talouskasvua hukkaa voimavaroja ja heikentää kansalaisten palveluja

mutta näiden omavaraisuusongelmien lisäksi meillä huoltovarmuus on tavattoman huonossa mallissa

herra puhemies

te olette ollut täällä niin pitkään että te olette tehnyt niitä lakeja suunnattoman määrän ja niin monimutkaisia lakeja että tuskin itsekään ymmärrätte mitä olette tullut säätäneeksi

taisipa eduskunnan puhemies juuri huomauttaa tässä joku päivä että tämä on vaarallinen vakava tilanne ja myös ministeri häkämies eilen tästä puhui

nämä seutukeskukset ovat tästä hyvin pahoillaan ja ymmärrämme että tällainen keskittäminen etäännyttää palvelut niitten tarvitsijoista autioittaa maaseutua ja maakuntia

tämä ongelma on kärjistynyt varsin suureksi ja kun meillä vaalipiirit ovat näin erikokoisia kuin ne nyt ovat niin tämä järjestelmä menee edelleen vain huonompaan suuntaan ellei sitä nyt korjata

nämä päätökset tehdään edelleen siis erittäin tiukan keskusjohtoisuuden ministeriöjohtoisuuden alaisena ja virkamiesvetoisesti ja virkamiesten toimesta alueilla

miten hallitus aikoo toimia että suomen huoltovarmuus saataisiin asianmukaiseen kuntoon esimerkiksi liikennepuolella tietoliikenneyhteydet kotimaisiin käsiin ja laivaliikenteen osalta niin että suomen meriliikenne merikuljetukset on turvattuna kaikkina aikoina kaikissa tilanteissa

samalla menee työpaikkoja keskitetään ja ihmisten kustannukset yritysten kustannukset nousevat

nyt on esitys joka on suhtkoht tasapainoinen ja oikeudenmukainen ja korjaa ne ongelmat jotka kärjekkäimpiä ovat

missä on se ainakin aikanaan suomen keskustan peräänkuuluttama maakunnallinen itsehallinto edes askel siihen suuntaan

onko hallituksella selvitystä siitä mitkä ovat tämän keskittämisen yhteiskunnalliset ympäristötaloudelliset ja muut vaikutukset ja myös elinkeinopoliittiset vaikutukset ja onko suunnitelmia että palveluja parannettaisiin seutukunnilla eikä ajettaisi edelleen alas

eihän täydellistä mallia saada koska elävä elämä on monimutkainen

hallitus noissa budjetin kehysneuvotteluissa päätyi kiinteistöveron ja energiaveron nostamiseen ja siitä huolimatta kunnat velkaantuvat ja lukumääräisesti varmasti erittäin monissa kunnissa syksyllä veroprosenttia joudutaan korottamaan

herra puhemies

kunnallishallinnon puolella on terveydenhuollon ammatillisen koulutuksen ja maankäytön osalta toimintoja jotka toteutuvat kuntayhtymien kautta

äänestysaktiivisuudesta ministeri totesi hyvin perustellusti sen että juuri niissä vaalipiireissä joissa vaalipiirikohtainen kynnys on kaikkein korkein ihmiset ovat jääneet kotiin suhteellisesti kaikkein eniten

arvoisa puhemies

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä painottaa selonteon tapaan sitä että tuotteiden ja palveluiden kehittäminen on saatava esteettömäksi ja helppokäyttöiseksi

elinkeinopolitiikassa on alueellisia elinkeinoyhtiöitä

herra puhemies

nämä valinnat johtavat siihen että eläkeläisten lapsiperheiden työttömien ja kaikkien muiden asumiskustannukset reippaasti nousevat

kaikkia näitä toimintoja jotka ovat erittäin tärkeitä johdetaan välillisen demokratian keinoin ja irti alueen ihmisten ja elinkeinoelämän tahdon suorasta muodostuksesta

jokaisella tulee olla oikeus käyttää monipuolista tieto ja viestintätekniikkaa sekä tietoyhteiskunnan palveluja taidoistaan rajoitteistaan iästään tai asuinpaikastaan riippumatta

se on selvä johtopäätös että järjestelmä on epäoikeudenmukainen kohtelee siis kansalaisia joille vallan tässä maassa pitää kuulua väärin ja epäoikeudenmukaisesti eri osissa maata

siellä tarvittaisiin tietysti apua

tämä oli hallituksen arvovalinta

pikavippejä otetaan hurjaa vauhtia lisää mikä aiheuttaa suuria riskejä monille ihmisille tietysti vain niille jotka ovat jo ennestään suuressa hädässä ja tämä vapaa pikavippien otto pahentaa tilannetta

arvoisa herra puhemies

miksi hallitus ei valinnut esimerkiksi lyhytaikaisten luovutusvoittojen verotuksen ottamista ohjelmaan tai kulutusluottojen varainsiirtoveron käyttöönottoa joka edesauttaisi jatkossakin sitä että ihmiset eivät ainakaan kevytmielisesti velkaantuisi tällä tavalla

pihtiputaan mummolla jonka sormet ovat jähmeät näkö heikkenee asuinpaikka on syrjäinen ja valmiudet oppia uutta ovat rajalliset tulee olla samat oikeudet kuin espoolaisella nörtillä

tältä osin voitaisiin hyvin edetä siihen että nämä tehtävät säädettäisiin maakuntavaltuuston alaisiksi ja maakuntavaltuusto valittaisiin kunnallisvaalien yhteydessä suoralla kansanvaalilla sopivaan aluejakoon perustuen

pankkivaltuuston kertomus käsittelee suomen pankin toiminnan hallinnon ja tilit sen lisäksi finanssivalvonnan vastaavin tavoin ja sitä kautta suomalaisten pankkien ja vakuutusyhtiöiden toiminnan valvonnan ja seurannan niillä mahdollisuuksilla ja tiedoilla jotka käytettävissä on

maailmantalous supistui viime vuonna enemmän kuin kertaakaan toisen maailmansodan jälkeen

lisäksi kuntien toimeentulotukiluukuilla on asiakasmäärä lisääntynyt

näin ollen tilanne kyllä on äärimmäisen huolestuttava ja nämä ihmiset jotka ovat tähän tilanteeseen joutuneet monet syyttään odottavat toimenpiteitä

mikä oli hallituksen arvovalinnan perimmäinen peruste kun se rasittaa asumiskustannuksia mutta ei näitä keinotteluluontoisia kohteita

nämä yhteispalvelupisteet ovat sinänsä paikallaan mutta kyllä yrittäjät ja ihmiset ovat aika tyytymättömiä niiden toimintakykyyn

meillä maakunnalliset osuuskaupat noudattavat demokraattista hallinnon valintatapaa myös osuuspankit mutta julkinen sektori ei näin menettele

finanssivalvonta meillä ei ole kyllä ajan tasalla

näin varmistettaisiin tiloja tarjoavien yritysten toimintaedellytykset ja tiloja käyttävien oikeusturva yhdenmukaisella tavalla

järjestelmä on tietysti tällainen jokaisessa tilanteessa mutta tällä pystytään paljon tätä epäkohtaa ja vääryydeksi koettua tekijää oikaisemaan

onko jatkossa todella niin että hallituksella ei ole mitään suunnitelmaa miten tämä mahdollinen ja todennäköinen kriisi pystytään ehkäisemään

ei siellä ole sitä asiantuntemusta mitä tarvitaan verotuksen osalta tai muiden keskeisten palvelujen osalta ja myös tämä turvallisuuspuoli esimerkiksi poliisin ja oikeuslaitoksen suhteen on ollut rajun keskittämisen kohteena

tältä osin on todettava että tiedot ovat vajavaiset olleet jatkuvasti ja vaikka täällä nyt moitittiin ed

voisimme ottaa mallia virosta jossa jokaisella on henkilökohtainen tunnistekortti mikä mahdollistaa jopa vaalien järjestämisen sähköisesti monien muiden palvelujen lisäksi

kysynkin oikeusministeriltä

uusipaavalniemeä niin minä kyllä kiitän häntä että hän on tällä kaudella nostanut voimallisesti esille tämän tiedonsaannin ongelman

näihin kunnallisen puolen tehtäviin voidaan hyvin liittää myös aluehallintoviraston ja elyn tehtävät ja niiden poliittinen johto ja tätä kautta niiden rakentuminen alueen ihmisten ja elinkeinoelämän lähtökohdista

onko pysäköintitilojen tarjoaminen ja valvominen sellaista julkisen sektorin ydintoimintaa että yksityisten pysäköintitilojen tarjoajien toimintaa ei pidä lailla nimenomaisesti mahdollistaa

tämä lisäbudjetti koskettaa nuorten ongelmia juuri tältä osin ja on siinä mielessä kiitosta ansaitseva mutta suurin ongelma on se että tämä on vuoden liian myöhässä

kyllä se on tullut jatkuvasti eteen että me emme saa riittävän tarkkoja jaoteltuja tietoja siitä tilanteesta missä mennään pankkien ja myös vakuutustoiminnan osalta tässä maassa

minkälaiset suunnitelmat on siitä että myös näitten yhteispalvelupisteiden toiminnan laatu ihmisten kannalta voidaan turvata etteivät ne ole vain kylmiä päätteitä joissa yhteydet eivät edes valitettavasti aina pelaa koska laajakaistajärjestelmät ja muut ovat vielä kovasti huonossa mallissa

seuraavaksi totean että vaalipiirijako oli tässä esillä että voitaisiin sen kautta tätä järjestelmää uudistaa

yhteensopivuuden toteuttamiseksi tarvittavien järjestelyjen on katettava koko julkinen sektori vahvassa yhteistyössä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa